kysymykseen kotitalousvähennyksestä ja tähän arvoisa puhemies ajattelin päättää vaikka en ole veroekspertti minulla on se käsitys että aivan sama epäoikeudenmukaisuus kuin nykyisessä järjestelmässä oli vallalla myös silloin kun ed

sen takia olen itse huolissani komission ajatuksista siitä että yhä löyhäkätisemmin voitaisiin myöntää avustuksia esimerkiksi telakkateollisuudelle

niin tai näin on totta että kotimaisten polttoaineiden kilpailutilanne suhteessa kivihiileen on viime vuosina laskenut

nämä etenevät aina vaiheittain ja näissä noudatetaan semmoista kaavaa mitä aikaisemminkin on noudatettu ja mitä ydinenergialaki edellyttää ja vaihe vaiheelta näitä edellytyksiä täytetään

saattaisi olla helppo ajatella näin että onpas hyvä meillä on siihen isommat mahdollisuudet mutta kun on kaikilla muillakin sen myötä niin emme me siinä voita vaan päinvastoin itse asiassa häviämme

suurin selittävä tekijä on kivihiilen maailmanmarkkinahinnan muutos mutta toki on vaikutusta myös kotimaisilla veropäätöksillä muistaen että keskusta siis oli viime töikseen nostamassa turpeen verotusta

mutta sama periaatteellinen epäoikeudenmukaisuus oli voimassa myös silloin eikä siihen silloin katsottu aiheelliseksi puuttua

sitä ei ole tapahtunut chp tuotannossa joka on ollut kaikkein olennaisin kysymys mutta lauhdetuotannon puolella kiistatta näin on tapahtunut ja nytten hallitus reagoi kivihiilen maailmanmarkkinahinnan muutoksiin tavalla joka on varmaan yhteinen etumme

totta kai ja myönnän sen kernaasti tämä kysymys on relevantimpi sen jälkeen kun on toisaalta poistettu ne sisäiset ylärajat ja nostettu ylärajaa ja siinä mielessä se merkitys on

uusi paikkakunta ilman muuta lisää jonkun verran kustannuksia toisaalta kysymys on aina kokonaisuudesta

kauppataseeseen totta kai tämä vaikuttaa tämä nimenomaan korvaa tuontia

me yksinkertaisesti sijaitsemme niin kaukana markkinoista että meille tulee väistämättä isompia kuljetuskustannuksia kuin monille niille yrityksille jotka sijaitsevat lähempänä markkinoita

olen niistä samaa mieltä

mutta se on selvää ja siihen keskusteluun ja kritiikkiin yhdyn että kyllä pitkässä juoksussa pitää katsoa että pientalopuoli ja kerros ja rivitalopuoli ovat erilaisten korjaus ja tukitoimenpiteitten osalta järkevässä balanssissa keskenään

tämä muutos joka on tapahtunut kivihiilen maailmanmarkkinahinnassa on pikkasen muuttanut sitä tietyissä tapauksissa toiseen suuntaan mutta tältäkin osin ehkä vielä isompi tekijä on se että lauhdetuotannon osuus on ylipäänsä noussut

tulevaisuudessa suomi kuitenkin voi pärjätä pääosin vain korkeamman lisäarvon korkeamman jalostusarvon tuotteissa

erittäin hyvä kysymys ja osana tätä talouspoliittisempaa laajempaa keskustelua siihen voisi vasta laajemminkin mutta minä uskon että tämän hankkeen toteutuminen olisi parasta mitä voisi tapahtua suomalaisen investointiaktiviteetin kannalta

suomalainen hyvin koulutettu osaava ahkera tunnollinen insinööri on itse asiassa kansainvälisessä kilpailussa usein aika halpa ja meidän pitää nähdä tässä myös tiettyjä mahdollisuuksia

tämä olisi viesti siitä että tässä maassa vaikeinakin aikoina pystymme tekemään merkittäviä isoja päätöksiä jotka osaltaan turvaavat ennakoitavan ja kohtuuhintaisen sähkön saannin pitkälle tulevaisuuteen

suomi on kaikkien maailman arvioitten mukaan maailman johtava cleantech maa ehkä tanskan ja ruotsin ohella ja se kun täällä eduskunnassa väitetään että me olisimme olennaisesti heitä jäljessä ei yksinkertaisesti pidä paikkaansa

toisaalta on kilpailukyky sitten on ilmasto ja sitten on toimitus tai huoltovarmuuden parantaminen johon omavaraisuuskysymys liittyy

kaikki nämä kolme ovat energiapoliittisesti keskeisiä tavoitteita mutta niitä pitää pystyä edistämään tavalla joka ottaa ne kaikki asianmukaisesti huomioon

siinä on rakentava tulokulma ihan oikeita ajatuksia

se mikä siinä jää ehkä vähemmälle huomiolle on se että iso osa siitä työstä mitä siinä ehdotetaan tehtäväksi on jo tehty parlamentaarisessa ilmasto ja energiakomiteassa

arvoisa puhemies

vaikka jollekin satunnaiselle ohikulkijalle olisi saattanut syntyä semmoinen vaikutelma että tästä on näkemyseroja niin voin vakuuttaa että emme me tästä riitaa aikaiseksi saa

olen täysin vakuuttunut siitä että kaikki tässä salissa ovat sitä mieltä että suomalaisia metsiä pitää jatkossa pystyä hyödyntämään vielä enemmän sekä energiaan että jalostukseen

kestävästi hyödynnettävissä olevat metsä ja turvevarantomme makean veden varantomme maaperän malmi ja mineraalivarantomme sekä luonnontuotteemme kuten marjat sienet kalat ja riista ovat kansainvälisestikin verraten suomessa merkittävät

kansantaloutemme perustuu teollisuusmaaksi itse asiassa poikkeuksellisen vahvasti näiden luonnonvarojen kestävään käyttöön sekä luonnonvaroista ja niiden jalostamisesta saatavaan arvonlisään

edellinen hallitus laati suomelle luonnonvarastrategian jolla ensimmäistä kertaa pyrittiin yhdistämään saman kokonaisuuden alle luonnonvarojen hoito ja hyödyntäminen niin taloudellisesta ekologisesta kuin sosiaalisestakin ulottuvuudesta

tuolloin eduskunta edellytti ja pääministeri kataisen hallitus kirjasi myös hallitusohjelmaansa että strategiaa päivitetään myös uuden hallituksen toimesta mitä olemme siis nyt todistamassa

nyt käsissämme oleva selonteko tähtää suomen aseman vahvistamiseen kestävän luonnonvaratalouden tienraivaajana

edelläkävijyyden statuksen ansaitseminen edellyttää paitsi jatkuvaa osaamisen kehittämistä myös kykyä tämän osaamisen soveltamiseen ja markkinointiin luonnonvaratalouden eri sektoreilla

track recordimme lupaa hyvää

arvoisa puhemies

ymmärrän valtavan hyvin sen huolen mikä täällä on tiettyjen maan alueitten kustannusnousupaineista

ne puolen miljardin kustannukset vajaa puolitoista vuotta sitten olivat todellisia eikä siinä ole edes otettu kaikkia kustannuksia vielä huomioon

tämän selonteon tehtävä ei ole ohjata tai arvioida näitä linjauksia vaan enemmän kuvata miten luonnonvaratalous on edennyt ja mitä näitä eri linjauksia yhdistäviä tulevaisuuden painopistealueita erityisesti tarvitaan

ensimmäinen strateginen painopistealue on ennakointi ja tieto jossa pyritään tunnistamaan ja ennakoimaan luonnonvarojen ja niiden hyödyntämisen haasteita ja tietotarpeita

yksi keskeisistä keinoista on tutkimusrahoituksen ja t k toiminnan suuntaaminen luonnonvara alan uudistumista ja biotalouteen siirtymistä tukevaksi

kokonaisuudella edistetään kestävää liiketoimintaa luomalla toimintaedellytyksiä arvonlisän kasvulle ja uusille arvoketjuille sekä turvataan huoltovarmuus kriittisten luonnonvarojen osalta

painopisteitä tässä ovat osaamiseen perustuvat ratkaisut ja niiden vienti cleantech ja luonnonvarojen jalostaminen kotimaassa

mutta olen myös sanonut ihan rehellisesti sen että kun tämä keskimäärin maksaa itse itsensä takaisin on myös joitakin sellaisia yhtiöitä joitten alueella tämä aidosti on haaste ja ongelma

meneekö tulevaisuudessa esimerkiksi kuitupuuta energiakäyttöön vai voimmeko luoda puulle toisen suuntaista uutta lisäarvoa korkeamman jalostusarvon tuotteista

uusia kasvualueita on puolestaan löydettävissä erityisesti luonnonvarojen aineettoman ulottuvuuden hyödyntämisessä luovilla aloilla virkistyksessä matkailussa ja muilla palveluliiketoiminnan aloilla

huoltovarmuuden kannalta esimerkiksi kotimaisen biomassan käyttöä energiantuotannossa ja biopolttoaineiden raaka aineena on edelleen lisättävä sekä tuuli ja aurinkoenergian tuotantoa mahdollistettava pitkäjänteisellä energiapolitiikalla

arvoisa puhemies

kun sekä tässä keskustelussa että aiemmin kyselytunnilla moneen otteeseen viitattiin tämän selonteon ja himasen työryhmän selvitysten väliseen suhteeseen nyt on selkeyden vuoksi hyvä todeta että ne ovat erillisiä prosesseja

kolmantena painopistealueena on prosessit ja palvelut jolla pyritään resurssiviisaasti kiertotalouteen ja edistetään lähituotannon ratkaisuilla paikallista hyvinvointia

niitä on toki tehty rinnakkain ja on selvää että himasen tutkimustyö on heijastunut osin tähän tulevaisuusselontekoon mutta silti ne ovat erillisiä prosesseja

hallituksella on hyvää tahtoa yrittää järjestää asia siten että ahvenanmaalle missä kiistatta on varsin hyvät tuuliolot noin ainakin keskimäärin tähän manner suomeen verrattuna syöttötariffijärjestelmää voitaisiin osin ulottaa

tulevaisuusselonteko on hallituksen selvitys kun taas himasen selvitys on himasen selvitys

muun muassa hallituksen materiaalitehokkuusohjelmassa ja biotalousstrategiassa on nostettu esiin konkreettisia keinoja tehokkaaseen kiertotalouteen pääsemiseksi

hallituksen tulevaisuusselonteon taustalla on tämän kansainvälisen työryhmän työtä mutta sen lisäksi muun muassa erittäin laaja ennakointivaihe jossa koko suomalainen yhteiskunta ja moni merkittävä suomalainen instituutio otettiin mukaan tähän työhön

kysymys on kuitenkin aidosti monimutkaisesta juridisesta kysymyksestä johon liittyy sekä kohtuullisen hankalia itsehallintojuridiikkaan liittyviä kysymyksiä että kohtuullisen hankalia valtiontukisäännöksiin ja eu lainsäädäntöön liittyviä haasteita ja ennen kaikkea kohtuullisen vaikeita kysymyksiä jotka liittyvät siihen että nämä risteävät ja törmäävät toisiinsa

suomen nouseminen johtavaksi kestävän luonnonvaratalouden ratkaisujen viejäksi edellyttää onnistumista kaikilla edellä mainituilla painopistealueilla

kuten tuossa avauspuheenvuorossanikin totesin ei kellään ole valmista maailmanselitystä ei kukaan näe kirkkaasti tulevaisuuteen ei kukaan voi varmasti sanoa mitä siellä tapahtuu

kun täällä edustaja tölli mainitsi pääkaupunkimme ja rakkaan kotikaupunkini nimen niin kyllä ainakin minulle sopii se että helsinkikin johonkin kuntaan liitetään

ennakoiva vaikuttaminen on tärkeää eu tason regulaatioita ja strategioita valmisteltaessa sillä unionitason sääntely luo monelta osin ne raamit joissa esimerkiksi materiaali ja energiatehokkuutta kierrätystä ja tuotteitten uusiokäyttöä voidaan tehostaa

vielä en uskalla ennustaa mikä se ratkaisu on mutta erittäin kovasti yritetään löytää ratkaisua joka tyydyttäisi myös ahvenanmaata tässä asiassa

ehkä yksi viesti jota hallitus tässä yrittää edistää ja myös tulevaisuushankkeen jatkolla on se että tästä asiasta keskusteltaisiin enemmän että me ylipäänsä pohtisimme tulevaisuuden kysymyksiä vähän enemmän että me osaisimme irrottautua siitä juuri tässä päivässä olevasta päätöksenteosta

täällä edustaja kiviniemi on moneen kertaan mainostanut sitä kuinka edellisellä vaalikaudella tehtiin ennätysmäärä kuntaliitoksia mistä ei voi tehdä mitään muuta johtopäätöstä kuin sen että kiviniemi on innokas kuntaliitosten puolustaja

arvoisa puhemies

suomalaisella kestävän luonnonvaratalouden osaamisella on maailmalla kysyntää

edustaja pekkarinen esitti kysymyksen ja sitten toki tuossa noin visuaalisesti pahoitteli sitä että hän poistui mutta voin sanoa näin että edustaja pekkarinen voi sen pöytäkirjoista lukea että ei tietenkään fortum voi tehdä mitä vain että kyllä tässä hallitus noudattaa ihan tismalleen samaa linjaa kuin mitä hallitus noudatti silloin kun edustaja pekkarinen oli ministeri pekkarinen ja vattenfall puuhasteli samojen asioitten ympärillä

arvoisa puhemies

voihan sille irvailla mutta voi ainakin sanoa että yksi tavoite tuli toteutettua ja varmaan panostuotos suhde siinä tulokulmassa on hyvä toki olettaen että joku ihan oikeasti myös lukee niitä selvityksiä niin että käytäisiin myös keskustelua siitä mitä himanen castells ja muut ovat maailman menosta mieltä eikä vain siitä minkälainen prosessi mahdollisesti on ollut

itseisarvoja ovat ne palvelut joita ihmisille pitää hyvinvointiyhteiskunnan turvata

suomella on mahdollisuus olla eturintamassa kehittämässä ympäristöä merkittävästi nykyistä vähemmän kuormittavia teknologioita sekä uusiutuvien luonnonvarojen kestävään käyttöön perustuvaa biotaloutta

cleantechin ja biotalouden liiketoiminnan kasvumahdollisuudet liittyvät juuri edellä mainittujen yhteiskunnan suurten haasteiden ratkaisemiseen

arvoisa puhemies

ihan muutama hajahuomio

täällä useimmissa puheenvuoroissa allekirjoitettiin hallituksen käsitys siitä että se hyvinvointilupaus jonka olemme kansakunnalle antaneet ja ennen kaikkea nuoremmille ja tuleville sukupolville edellyttää väistämättä kasvua

edelläkävijyydellä tässä selonteossa tavoitellaan sitä että suomi on tunnettu ja tunnustettu osaaja arvostettu toteuttaja ja vaikuttaja kansainvälisessä luonnonvarapolitiikassa ja liiketoiminnassa

tämä edellyttää myös uusien ratkaisujen etsimistä globaaleihin luonnonvarakysymyksiin ja ympäristöongelmiin sekä osaamisen ja teknologian tarjoamista ratkaisujen toteuttamiseen

arvoisa puhemies

vahvan insinööritiedon ja taidon maana hallitsemme perinteisen teknologian materiaalikiertojen ja syklisten prosessien tekniikat ja parhaat käytännöt

muutama huomio

korostaisin myös sitä mikä oli avauspuheenvuorossani että vaikka helsingin seutu on metropolina pieni sen kansallinen merkitys on poikkeuksellisen suuri oecdn alueella seitsemänneksi merkittävin mikä siis tarkoittaa sitä että helsingin seutu on suomelle paljon tärkeämpi kuin lontoon seutu englannille tai pariisin seutu ranskalle tai berliinin seutu saksalle tai madridin seutu tai barcelonan seutu espanjalle

ei se selitä sitä minkä takia meillä on nyt huonompi tilanne ja minkä takia meillä on jo pitkään ollut huonompi tilanne kuin useimmissa verrokkimaissamme eikä rahoitus itse asiassa juuri tällä hetkellä edes ole paha pullonkaula

sillä ei ehkä meidän energian kokonaisjärjestelmän kannalta ole kovin suurta merkitystä mutta maaseudun elinvoiman kannalta siinä on itse asiassa isojakin mahdollisuuksia

olen samaa mieltä siitä että siihen pitää kiinnittää erityistä huomiota siitä saattaa tulla ongelma mutta näin helpolla selityksellä emme voi itsellemme maalata kuvaa siitä mistä on kysymys

tähän liittyen olen asettanut muistaakseni keväällä työryhmän tätä arvioimaan joka tulee jättämään raporttinsa vielä tämän vuoden puolella muistaakseni siinä joulukuun alkupäivinä taitaa olla luovutustilaisuus

kyllä minä uskon että enemmän kysymys on asenteesta ylipäänsä siitä että kasvuhalukkuutta kasvuhakuisuutta tässä maassa erilaisista syistä varmaan muun muassa kansanluonteeseen liittyvistä syistä ei ole riittävästi mutta myös sen takia että kansainvälisyys aito kansainvälisyys aito maailmankansalaisuus on sitten kuitenkin suomalaiselle yhteiskunnalle edelleen kohtuullisen vieras juttu

siihen liittyen on myös erillinen selvitys hankaliin verokysymyksiin liittyen ja sen jälkeen saadaan olennaisesti enemmän tietoa mitä tällä sektorilla arvioidaan olevan tehtävissä

mäkiselle

edustaja turunen kysyi turpeen luvituksesta

on totta että se kuuluu varmaan enemmän ympäristöministerin kuin allekirjoittaneen toimialaan mutta muistan hyvin sen keskustelun mikä käytiin ympäristösuojelulain muutosesitystä valmisteltaessa ja silloin edellinen ympäristöministeri kovin vahvasti vakuutti että tämän lain myötä järjestelmä ja lainsäädäntötilanne siinä mielessä selkiytyy että turveluovutukseen saadaan vauhtia

minä en nauraisi